euroopan neuvoston kokouksissa meiltä suomalaisilta on usein kysytty istun siellä sosiaali ja terveysasiain valiokunnassa ja erityisesti on vaalittu sitä että jäsenmaat mahdollisimman nopeasti ratifioisivat tämän sopimuksen ja suomen kohdalta tämä on nyt tehty eli opposition edustajakin voi sanoa hallitukselle kiitokset

me viemme sinne tietotaitoa

sitten kysymys luonnonvarakeskuksesta

se ongelma tässä nyt sitten on että tämän ratifiointiin meillä ei ole rahaa

ministerille nämä terveiset ja vakava vetoomus

siitä kärsii esimerkiksi maa ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen talouspuoli joka on hoitanut hommansa viimeisen päälle kehittyneesti

eduskunta hyväksyy myös sopimuksia varauman tekemisestä eduskunta hyväksyisi tässä käsittelyssä sisällöltään päädyt laki ja lakiehdotusten toinen käsittely on

se johtaa irtisanomisiin

siitä on täällä hyvin puhuttu mutta onko ministeri valmis siihen että toimiala ja tuottajaorganisaatiojärjestelmä luodaan suomeen ja luodaan elintarvikeketjuun neuvottelujärjestelmä jossa ketjun arvolisästä neuvotellaan miten se jakautuu eri ketjun toimijoiden kesken

lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen kahdestoistaosan voi myös nostaa erottaa taisi lähettää sosiaali ja sopimus tulee ratifioiduksi

mitään muuta tietä ei ole viljelijöiden toimeentulon turvaamiseksi

heidät on nostettava neuvottelupöytään

olen siitä purkamisasiasta sillä tavalla täysin samaa mieltä että sille tielle pitäisi vähitellen päästä mutta taustalla on se ongelma että ukrainan kriisi edelleen jatkuu ja rehellisyyden nimissä on sanottava että eu komissiokaan ei ole syytön niihin ongelmiin jotka ovat syntyneet ukrainan kriisin yhteydessä

arvoisa puhemies

täällä ed

klaus pentti jo viittasikin siihen

kysymys on siitä että ei saa tehdä sellaisia varauksia jotka eivät ole yhtä sen kanssa että se on pohjavesialue mutta toisaalta ei saa jättää tekemättäkään siellä missä on pohjavesialueita

tätä taustaa vasten kun mietitään niin vaikka miljardin euron edestä olisi pitänyt löytyä kuntasektorille säästöjä te teette päätöksiä joilla te lisäätte kuntien menoja

arvoisa puhemies

nuorten syrjäytymisestä ja lasten huostaanotosta sellainen näkökohta että siinähän pystytään ennalta ehkäisemään mutta se vaatii sitä että neuvolassa päiväkodissa koulussa kaikissa tiedostetaan että jos lapsi oireilee siihen puututaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja perheelle annetaan esimerkiksi kotiapua

ensinnäkin lämpimät kiitokset kaikille kansanedustajille erittäin asiallisesta ja hyvästä ja rakentavasta keskustelusta jolla on käyty läpi sekä ruokaselonteko että myöskin ruuan turvallisuusselonteko

sen lainsäädännön joka nyt eduskunnassa on tarkoitus on nimenomaan edistää pienimuotoista elintarvikejatkojalostusta ja tässä tapauksessa me alennamme niitä lihantarkastusmaksuja

pulliainen sanoi että tämä avaa sen mahdollisuuden että sen jälkeen meidän pitää todella määritellä mikä on se pienimuotoinen jotta laki on sitten käytännössä myöskin sovellettavaa ja koko maassa on samat säädökset

sitten ed

minä olen itsekin laktoosi intolerantikko mutta valion ja suomessa jalostettujen maitojen valikoima laktoosittomine tuotteineen on aivan loistava

eli kyllä meillä tässä puolessa on tuotekehitys mennyt varsin pitkälle mutta totta kai lisää pitää vielä kehittää ja ottaa erilaisia allergioita huomioon koska niitä on muitakin kuin tämä laktoosi intoleranssi

eu järjestelmien mukaan siinä niitä ei ole

minä olen tavannut arktiset aromit ja me löysimme ratkaisun tämän vuoden rahoitukseen

mutta tavoite minulla on se että seuraavaan hallitusohjelmaan meidän pitää löytää kotimaisille kasviksille arktisille aromeille ja vastaaville jotka tekevät erittäin arvokasta työtä omalla sektorillaan toimintamääräraha

tehtäköön vaikka sitten joku tämmöinen sateenvarjo jonka alla ne toimivat yhdessä mutta niiden perusrahoitus siihen toiminnan olemassa olevaan pyörittämiseen täytyy turvata

siis suomen maaseudun maatalouden meidän luonnonvarojemme suurin voimavara on se että ne koetaan meidänkin ulkopuolella turvallisiksi puhtaiksi mikä on se suuri lisäarvo johon meidän pitää rakentaa eli vahvuuksille meidän pitää rakentaa

toinen kysymys joka liittyy luomuun on se että kun tuotantopanosten hinnat koko ajan nousevat niin jos emme kykene siellä ketjun sisällä sitä kustannusten nousua jatkossa juoksuttamaan niin entistä useampi viljelijä pohtii millä tavalla tässä ketjussa pysyy mukana ja silloin siinä pysyy mukana kun hakee enemmän sitä integroitua tuotantoa

kiitoksia hyvästä keskustelusta

tästä on hyvä jatkaa ja hallitusohjelma

arvoisa puhemies

hallituksen selonteko eu politiikasta on hyvin ylimalkainen ja arvoisa puhemies tämän asian käsittely tänään tässä salissa on myöskin hallituksen taholta erittäin ylimalkaista ylimielistä

teen ehdotuksen että puhemiesneuvosto keskustelee vakavasti jatkossa millä tavalla pitää nämä selonteot täällä ajoittaa että hallituksen ministereillä on mahdollisuus olla täällä paikalla

ei voi näin jatkua jos aiotaan että suomi ja sen kansa suhtautuu euroopan unioniin asiallisesti ja myönteisesti

ei sitä voida tehdä kun täällä meihin suhtaudutaan tällä tavalla

suuren valiokunnan puheenjohtajistolle ja koko valiokunnalle annan kiitokset erittäin perusteellisesti tehdystä työstä ja hyvin laaditusta melko kriittisestä mietinnöstä

vain sellaisista asioista pitää jatkossa päättää eu tasolla joista yhdessä päättäen on selkeää lisäarvoa unionin jäsenmaille

se miten tämä muuttuu konkreettiseksi toiminnaksi pitää euroopan parlamentin selvittää vaalien jälkeen ja nostaa tämä kysymys huippukokoustasolle

tästä samasta säädöksistä piittaamattomuudesta kertoo muun muassa se että vaikka on vaatimus siitä että aina kun on suunnitteilla uusi direktiivi sen kustannusvaikutukset pitäisi selvittää etukäteen kustannusvaikutukset elinkeinoelämälle hallinnollisen taakan lisääntyminen ja niin edelleen tietojeni mukaan tätäkään ei selvitetä

keskustan välikysymys on mitä tärkein kun me puolustamme perheille elintärkeää valinnanvapautta vapautta päättää siitä miten perheen lastenhoitovelvoitteet järjestetään

perhehän on paras asiantuntija päättämään miten omat lapset hoidetaan

arvoisa puhemies

kaikki nämä kolme eri vaihtoehtoa ovat hyviä enkä hyväksy lainkaan niiden asettamista vastakkain koska kaikkia niitä tarvitaan eri elämän tilanteissa ja perhe on paras asiantuntija päättämään mikä kulloinkin perheelle parhaiten sopii

pääministeri katainen jätti velvollisuutensa hoitamatta ja neuvottelematta sen poliittisen sopimuksen jolla aina aikaisemmin on sovittu artiklan jatkosta

sieltä tuotiin tuliaisina se että pitää työn tarjontaa merkittävästi lisätä ja samaa laulua on laulanut vattin johtaja juhana vartiainen aivan samaa oppia työn tarjontaa pitää lisätä ja nyt löydettiin sitten keinoksi naiset jotka pitää patistaa työelämään

se ihmetyttääkin sen takia että kokoomuksen omissa puolueohjelmissa kaikessa korostetaan valinnanvapautta ja nyt sitä valinnanvapautta ollaan sitten viemässä

samapalkkaisuutta me emme ole saavuttaneet eikä sitä ole juurikaan edistetty vaikka kokoomuksella ja sosialidemokraateilla on kaikki valta tässä nykyisessä hallituksessa

unioni on unohtanut kokonaan jäsenmaidensa vahvan boreaalisen metsävyöhykkeen missä metsät ensisijaisesti ovat talousmetsiä ja erittäin tärkeitä raaka aineen tuottajia alan teollisuudelle

eli kaikki mahdollisuudet avaimet on teillä käytössä parantaa työelämän tasa arvoa ja edistää samapalkkaisuutta mutta missä ovat nämä teot

me olemmekin eun kärkijoukkoa tässä

eli jatkossa unionissa pitää metsäpolitiikassa näkyä elinkeinon näkökulma boreaalisen metsävyöhykkeen tarpeet talousmetsät ja sen kautta tuleva alan teollisuus

muistan hyvin pääministeri vanhasen ensimmäisen hallituksen jonka toimesta perhevapaakustannuksia tasattiin

aivan aluksi haluan esittää lämpimät kiitokset niin maatalousvaliokunnalle kuin valtiovarainvaliokunnan maatalousjaostollekin erittäin hyvästä ja ripeästä asioiden käsittelystä niin lainsäädännön osalta kuin budjetinkin osalta

sitä valmisteltiin työryhmässä jossa itsekin olin mukana tasa arvoasiainneuvottelukunnan silloisena puheenjohtajana

suomalaisethan haluavat kotimaista ruokaa ja ennen kaikkea lähiruokaa ja luomuruokaa

komi puuttui metsäkeskuksen alueellistamiseen savonlinnaan

aivan aluksi lämmin kiitos valtiovarainvaliokunnan maatalousjaoston puheenjohtajalle ja koko jaostolle erinomaisesta maatalouspääluokan budjetin käsittelystä

kun pääministeri katainen siellä ruotsissa vieraillessaan tähän työn tarjonnan lisäämiseen ihastui niin olisi ollut huomattavasti parempi meidän naisten näkökulmasta että sieltä olisi tuotu tuliaisiksi se ruotsin malli perhevapaakustannusten tasaamiseksi

metsäkeskusjärjestelmäähän uudistetaan

me emme tule perustamaan mitään uutta metsäkeskusta vaan valtakunnallisen metsäkeskuksen toiminnot sijoitetaan johonkin olemassa olevista metsäkeskuksista ja metsäosastolla ministeriössä on yhteenveto tekeillä siitä mitkä kaikki alueet paikkakunnat ovat halunneet metsäkeskuksen sijoituspaikaksi ja ne arvioidaan sitten erilaisten kriteerien pohjalta hyödyt ja haitat hyvät ja huonot puolet vahvuudet ja niin edelleen

siihen ajatukseen ja yhtälöön yhdyn täysin

eli ruotsin malli tässä on erinomainen ja toivonkin että ennen kuin tämäntyyppisiä ratkaisuja edes mietitään hallituksen sisällä olisi tämä perhevapaakustannusjärjestelmän tasaus toteutettavien listalla

arvoisa puhemies

kataisen hallitus on yli kaksi vuotta nyt seurannut sivusta puhunut kyllä paljon työstä mutta ei ole tehty toimia joilla meillä lisättäisiin työtä yrittäjyyttä yrittämisen edellytyksiä

pentti oinonen väitti että maaseudun tappolinja jatkuu ja keskittyi aika paljon niihin kysymyksiin joita huomenna käsitellään eli ympäristöministeriön pääluokkaan

en lähde niitä nyt tässä käymään läpi mutta petovahinkokorvauksien kohdalla on totta että me olemme joutuneet hakemaan lisäbudjetissa niihin lisää mutta useimmiten se johtuu siitä että pito on korvaus on ollut petokorvaukset eli vahingot ovat olleet suuremmat kuin on määrärahaa varattaessa arvioitu ja siitä lisämäärärahan tarve tulee

siitä totean vain lyhyesti sen että budjettiriihessä jo päätimme siitä että selvitetään mahdollisuus luopua pakollisesta pääomavero osuudesta ja eilen pidetyssä maatalouden tulo ja kannattavuustyöryhmän kokouksessa uudistimme tämän vaatimuksen

on täysin kohtuutonta että jos kerran ei ole sitä työnantajaa sillä äidillä joka kotona hoitaa lasta niin hän joutuu sitten siirtymään työttömyyskortistoon ja lapsi kunnalliseen päivähoitoon jos isä ei voi tätä tilannetta hyödyntää mitä todennäköisemmin läheskään aina ei voi

eli kova kokoomuslainen leikkauslinja jatkuu ja toivonkin että sosialidemokraatit pidätte puolenne

voin sanoa vain lyhyesti siitä että asiaa tarkkaan selvitettyäni tulin siihen johtopäätökseen että meillä ei ole mitään järkeä kolaria kannusta ja punkaharjua ruveta lakkauttamaan vaan me perustamme neljä hallinnollista aluetta tutkimusaluetta joiden sisällä nämä yksiköt ilman muuta toimivat

lihakiloa kohti laskettu tarkastusmaksuhan on moninkertainen suurten teurastamojen maksuihin verrattuna

sillä neljällä alueella me voimme vähentää sitä johtohenkilökuntaa siellä mutta turvata tutkimusta ja tarkoitukseni on tutkimusta alueella vahvistaa

kyllä me olemme tämän vaalikauden kaksi kolme ensimmäistä vuotta noudattaneet sitä tuottavuusohjelmaa joka jo edellisen hallituksen aikana tavoitteeksi asetettiin

päivä helmikuuta olen nyt jo kutsunut koolle metsäkeskusten alueita metsäntutkimuslaitoksen ja tapion synergiaetujen selvittämistä varten

siellä maa ja metsätaloushallinnonalan tutkimuslaitosten henkilöstösupistukset ovat olleet mittavat haasteelliset todella

tarkoitukseni on siis katsoa mikä on metsäkeskusten oikea aluelukumäärä jatkossa ja sitten samassa yhteydessä selvittää minkälaisia synergiaetuja on metlalla ja tapiolla ja sitä kautta taas hakea ratkaisu siihen että kun metla tutkii niin sitten pitää olla niille tutkimusaihioille joku joka niitä vie eteenpäin ja kuka muu se voisi olla kuin tapio

mutta tiedän että metlassa joudutaan sen lisäksi ensi vuoden aikana järjestämään lomautukset jotta pärjätään tällä määrärahalisäyksellä joka nyt saatiin

kutsut ovat jo lähteneet

me emme todella aina huomaa mitkä vahvuudet ovat meidän käsissämme

on aivan totta että kun meillä on mahdollisuus tämä finanssikriisi hoitaa siihen uskon koska se on ulkoa tullut kriisi meidän rahoitusjärjestelmämme ja pankkijärjestelmämme on kunnossa ja sitten hyödynnetään tämä energiatalouden puoli nyt täysimääräisesti niin siinä ovat ne meidän vahvuudet